arvoisa puhemies

minä oikein vaatimalla vaadin että te seuraavassa ryhmäkokouksessa tai täällä salissa nuhtelette tästä samasta asiasta edustaja ukkolaa

edellisen kerran kun edustaja zyskowiczin kanssa keskustelin tästä asiasta täällä salissa olin niin valtavan tuohtuneessa mielentilassa että puolittain erehdyin sinuttelemaan edustajaa tosin vaan verbimuodossa muuten kyllä puhuttelin että edustaja zyskowicz

tarkennettu aluerajaus esimerkiksi itä ja pohjois suomessa olisi mahdollinen ja tarpeen onhan tällaisia aluerajoja myös muussa lainsäädännössä esimerkiksi metsästykseen liittyen

voin kyllä sanoa että mitä enemmän eu on liittovaltio sitä varmemmin se on kansojen vankila ja sitä ovat jo etukäteen saaneet maistaa etelä euroopan maat ja ennen kaikkea etelä euroopan maiden köyhät

tämä eurooppalainen pankkitukilinko on yksi askel yltiöliberalistisen talouskurimuksen ja liittovaltiokehityksen tiellä jokainen itsenäisesti ajatteleva poliitikko sen tunnustaa

kyllä minä syyttäisin nyt ministeriä aivan ylimielisyydestä siitä että hän väittää että maakuntien kansanedustajat eivät tiedä mikä siellä on tilanne

en tiedä onko kenelläkään syytä leimata kaikki ne jotka eivät ole täysin samaa mieltä saamelaiskäräjien enemmistön tai sen puheenjohtajan kanssa ja koskeeko samanlainen leimaaminen myös niitä jotka ovat saamelaisia mutta eri mieltä asiasta

uusiutuvan energian käytössä ja raaka aineitten hankinnassa pitää ottaa huomioon kaikki ne toimenpiteet mitä kyseisellä sektorilla tehdään

mutta kun edustaja sasi epäili että minulla edustaja satosen kanssa mielipiteet ovat lähentyneet vaarallisella tavalla toisiaan niin kahdeksan vuotta me olimme yhdessä työelämävaliokunnan jäseninä ja mitään merkittävää lähentymistä ja lientymistä meidän mielipiteissämme ei tapahtunut tuona aikana

ensinnäkin se mekanismi että on peloteltu että nykyiset eläkejärjestelmät romahtavat ja on luotu markkinatilaa näille teidän sanojen mukaan tuotteille

esimerkiksi paikalliset tavalliset poliisimiehet ovat tulleet julkisuuteen tiedotusvälineissä mikä minusta on aika lailla ainutlaatuista

olemme siirtyneet yksittäisten jäsenmaitten tukemisesta pysyvään mekanismiin ja meistä on tullut luxemburgilaisen pankin asiakkaita

minun mielestäni esko seppänen on sanonut kolumnissaan aika osuvasti että suomi on brysselissä samoissa pöydissä muiden kanssa mutta pöytien alla

tänä päivänä esimerkiksi rovaniemen energian ja oulun energian toimitusjohtajat ovat laittaneet julkisuuteen tiedotteen jossa kertovat että metsäenergian varaan suunnitellut investoinnit ovat vaarassa

ja kun minä vielä halusin varmistaa tämän asian laitoin tekstiviestin tälle yhteiskuntatieteiden tohtori marko korhoselle että tulkitsinko ja muistinko sinun väitöskirjasi lopputuleman aivan oikein

asiasta voisi aivan hyvin päättää ely keskus tai kalatalousalue niiden asemaa hallituksen esityksessä muuten vahvistetaan niin kuin pitääkin vahvistaa silloin saataisiin lain soveltamiseen paikallinen näkemys mikä aivan liian usein uhkaa tässäkin talossa jäädä jalkoihin

aikoinaanhan eu jäsenyys markkinoitiin meille taloudellisen vakauden ja työllisyyden turvaajana

sen jälkeen euroopan unioni tulee jäsenmaitten sosiaali eläke vero ja työmarkkinoitten sektorille ja yhdenmukaistaa ne

hän nimenomaan vahvisti äsken sain viestin että vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ei ole ollut sosiaalipolitiikkaa ei eläkepolitiikkaa vaan se on ollut sijoitusinstrumentti jota hallitus haluaa tästä eteenkin päin tukea yhä laajemmin

jos leikkaukset kohdistuvat kaikkiin poliisiin tulliin ja rajaan yhtä aikaa niin ei sillä että nämä toimivaltasuhteet ja toimivaltarajat sekoitetaan tule yhtään lisää resursseja paikalliselle tasolle

mutta vieläkin kokoomuksella on se ristiriita tässä

jos puhutaan peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta teidän pitää jatkaa tätä ajatteluanne pidemmälle minkä takia te ette käy peruspäivärahan kimppuun sillä puolisolla jonka puolison tulot ovat niin korkeat että työmarkkinatuella ollessa tämän puolison tuloja heikennetään

arvoisa puhemies

siinä mielessä olisi kaivannut kyllä semmoista asiaa mikä ainakin vappuna monesti puheissa oli elikkä solidaarisuutta myös niitä naisvaltaisia aloja pienipalkkaisia työntekijöitä kohtaan

yhteiset talousvastuut rasittavat myös suomen taloutta tilanteessa jossa valtio velkaantuu huimaa vauh tia

saamelaiskulttuurikeskuksen sajoksen rakentaminen ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen tukeminen ovat olleet merkittäviä hankkeita

vastaavan tyyppisiä hankkeita on liikkeellä paljon jotka on tehty niin laskien että on oletettu että tietyt peruslinjaukset pitävät ja voi olettaa että eri tukimuodot eivät sitten oleellisesti laske

vielä kahtena yksittäisenä kohtana

suomen perusteollisuuden pilarit huojuvat ja turhalla direktiivitehtailulla vaikeutetaan esimerkiksi metsä ja metalliteollisuuden asemaa rakenneongelmien lisäksi

vasenryhmän eduskuntaryhmä on tehnyt muun muassa pohjoisessa kahdesta tiehankkeesta lisätalousarvioaloitteen jälleen kerran niin kuin ensimmäisessä lisätalousarviossa

minulla on omasta elämästäni sellainen kokemus että liki viiden vuoden ajan minun puolisoni ei saanut työmarkkinatuella ollessaan senttiäkään omaa rahaa eikä valtion pikkuvirkamiehen palkka niin tavaton ole että silloin pitäisi puolisoa rangaista

tästä voi mainita esimerkkinä rikkidirektiivin jossa suomi on ollut aivan lapsenuskoinen samaten valtiontukipäätösten ylitulkinnan mikä on näkynyt sitten nihkeytenä suomalaisten telakoitten ja tilausten tukemisessa

valitettavasti on käynyt niin että esimerkiksi tämän mustikkamaa hankkeen vaarantaa sekä metsähakkeen tuki suhteessa turpeen veroratkaisuun että myös se mitä pienpuun energiatuessa tapahtuu kuinka se muuttuu aiempaan kemera ratkaisuun liittyen

tässä on kyse siitä että pankkiirien holtittoman sijoituspelin seurauksena euromaista tehtiin sairaita ja sitten sairaita alettiin hoitaa

jatkuvat organisaatiouudistukset kuluttavat henkilöstön voimavaroja

tänä aamuna me lapin kansanedustajat tapasimme saamelaisten kansalaisjärjestöjen edustajia ensi viikolla inarin kunnan nellimintien työryhmän

poikkeuksen tekee kuitenkin inarijärvi jossa valtiolle kuuluu kaksi kolmasosaa ja erityisperusteisten kalastusetuuksien osakaskiinteistöille yksi kolmasosa kestävän kalastuksen enimmäismäärästä

lapissa jos missä poliisit operoivat äärimmäisen ohuella miehityksellä

tämä euromuurari näyttää olevan samanlainen satusetä kuin se joka urakoi herman päätalon työmaalle paikkaansa hakevan uunin eikä piippukaan vedä kun muurari ja savu kulkevat samasta aukosta

tuo tuli mieleen kun kuunteli tuota äskeistä debattia mutta tässä lyhyessä puheenvuorossa ei ehdi ruotia monta asiaa

arvoisa puhemies

tällä menolla pian aikaa meillä on tärkeimpinä vientiartikkeleina suomalaiset työpaikat ja osinkotulot veroparatiisisaarille

viisi vuotta ilman omaa rahaa

ensinnäkään tästä edustaja sasin historiakatsauksesta ja ennen kaikkea siitä osasta mikä liittyi punamultayhteistyön turmiollisuuteen en ole ensinkään samaan mieltä vielä vähemmän siitä pitääkö suomen lähteä marssimaan saksan kanssa samaan tahtiin

kun luin tuon pykälän yksityiskohtaiset perustelut ei minulle auennut millään lailla kuinka tuohon jako osuuteen on päädytty ja vielä yleisestä linjasta selkeästi poiketen

asetelma on nöyryyttävä silloin kun naispuolinen joutuu elämään sillä tavalla mutta auta armias vielä tässä miesvaltaisessa yhteiskunnassa jos se onkin mies joka joutuu niin tekemään niin vaikka se on väärin niin se on kahta kauheampaa sille miespuoliselle joka joutuu ottamaan ne armopalat vastaan

edustaja wallin nosti tärkeän asian esille eli nämä venäjä pakotteet ja minä itsekin olen vieraillut tavallista enemmän nyt maatiloilla ja järkyttynyt siitä kuinka raskaan taakan maatilat maatilayrittäjät ennen kaikkea maitotilat kantavat ja oikeastaan koko elintarvikeketju

yksiselitteisesti nämä merkittävien yhtiöitten toimitusjohtajat toteavat että näiden muutosten yhteisvaikutuksena metsähakkeella tuotetun sähkön ja ympäristöystävällisen kaukolämmön kilpailukyky heikkenee merkittävästi

arvioin kahta keskeistä tekijää

ensinnäkin kyseenalaistan tämän hetken hoetuimman sanan kestävyysvajeen sisällön ja toiseksi väitän että ensi vuoden talousarviossa alijäämä on laskettu tahallaan väärin

no onko tämä kriisi sitten euroopan keskuspankin hallinnassa jossa pitäisi olla se suurin viisaus ainakin siellä on valta päättää isoista rahoista ilman että jäsenvaltiot pääsevät väliin

kaukana ei ole se aika kun omaa äidinkieltään puhuvia saamelaislapsia ja nuoria rangaistiin opetettiin häpeämään omia juuriaan kieltään ja kulttuuriaan kun koulutusjärjestelmän ja julkisen vallan olisi pitänyt päinvastoin kannustaa olemaan omista juuristaan ylpeä

ihmettelen vain sitä miksi meiltä ei kysytty allekirjoitusta paperiin onhan vasemmalla laidalla pitkä ja kunniakas perinne asiantuntevasta euro ja talouskritiikistä

siinäkään ei ole tuota kaukosen siltaa kuolemasta jones ray kaukosen siltaa kummemmasta investoinnista kyse mutta jos euroalue yskii niin minusta on ihan talonpoikaisjärjellä ajateltuna luontevaa että katsotaan onko meillä mahdollisuuksia muualla ja venäjällä on

siitä jo otimme edustaja satosen kanssa yhteen ja siinä mielessä edustaja satosen kanssa on hyvä keskustella että hän ei väitä toisen sanomaksi mitään semmoista mitä toinen ei ole sanonut

se on jakanut ei jäsenvaltioille vaan niiden pankeille biljoonan euron edestä rahaa poikkeuksellisen edullisin ehdoin

mikäli hallituspuolueet eivät herää tämän epäkohdan oikaisuun niin toivon että perustuslakivaliokunta tarkastelee kysymystä erityisen huolellisesti

rakenteellisilla uudistuksilla joilla tarkoitetaan lähinnä sosiaaliturvan huononnuksia ja leikkauksia pidennetään työuria mikä loppujen lopuksi johtaa kestävyysvajeen umpeutumiseen

jo nyt eletään palveluverkon tiheydessä äärimmäisellä rajalla

ja olen ollut huomaavinani että muissa eu maissa keskustellaan siitä voitaisiinko alkaa purkaa tätä pakotenokittelua ja nyt kun yhdysvallat ja venäjä voi olla lähentyvät ja liennyttävät niin onko suomessa mietitty strategiaa siitä lähtökohdasta että suomi voisi olla ihan keulimmaisena tässä liennytyspolitiikassa sen takia kun suomi kaikista raskaimman taakan kantaa

pankit ovat edelleensijoittaneet rahat muun muassa nykyisiin ja tuleviin kriisimaihin

kyse on paitsi elinkeinonvapaudesta myös luontaiselinkeinosta huomattavan osan toimeentulostaan saavien asukkaiden oikeuksista joiden oikeus kalastaa on omaisuudensuojan piiriin kuuluva varallisuusarvoinen etu

valitettavasti suomi on menettänyt hyvin pitkälle sitä erityisasemaansa mitä sillä kymmenien vuosien perintönä idän suuntaan on ollut

hallituksen esityksessä saamelaiskäräjälaiksi on kuitenkin paljon ongelmakohtia

mutta siitä olen edustaja sasin kanssa samaa mieltä että ensi vuoden talousarviossa tämä alijäämäennuste on täysin vailla pohjaa

ja me olemme nähneet että tieto espanjan tukipaketista vaikutti markkinoilla vakauttavasti vain hetken

kannattaa muistaa että ei venäjällä koskaan niin huonosti mene ja olipa siellä mikä tahansa hallintomalli ja kuka tahansa hallitsija niin suomi hyötyy siitä yhteistyöstä kaikkein eniten jos vain osaa korttinsa oikein pelata

hyvin usein jätetään soittamatta hätäkeskukseen koska jo etukäteen tiedetään ettei poliisi hätiin ehdi tai muut tärkeämmät tehtävät ajavat edelle

lisäksi saamelaisilla on alkuperäiskansana perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan

onhan se kumma jos me emme kykene jalkautumaan tuohon lähimarkkinoille kun norjalaiset ovat sen tehneet viime vuosien aikana paljon pontevammin kuin suomi

tasa arvokaapuun puetaan milloin minkäkinlaisia hankkeita mutta kannattaa muistaa niin tässä asiassa kuin monessa muussakin asiassa että naivismi ei ole kuitenkaan mikään aate

kansalaiset ovat soittaneet minullekin milloin mihinkin vuorokaudenaikaan ja kertoneet karuista tilanteista arkielämässä

perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen pitää sisällään myös perinteiset elinkeinot mukaan lukien kalastuksen

kestävyysvaje on siis pitkälle aikavälille ennustettu julkisen talouden vajaus joka merkitsee sitä että muun muassa eläkemenojen kasvun vuoksi julkiset menot ylittävät arvioidun rahoituksen

ne kaikki esitykset ovat olleet kompromisseja mutta ei kansanedustajan pidä luovuttaa vaaleissa saamaansa valtaa pois ei tässäkään tapauksessa

minulla jäi mieleen se kun syksyllä käsittelimme tätä kaupthing pankin asiaa ja siihen liittyen ylikorkeitten korkojen saamaa suojaa

ensimmäiseksi kuitenkin haluan että tunnustetaan se että rehellinen analyysi on kaiken älyllisen keskustelun ehto se että tunnustetaan ne ikävätkin asiat

se jolla on varaa voi valita mutta köyhä maksaa aina kaikesta täyden hinnan

nykyisen lainsäädännön aikana on ollut tapauksia että henkilöä ei ole hyväksytty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon siis saamelaiseksi mutta korkein hallinto oikeus on kumonnut päätöksen

valtiovarainvaliokunnan talousarviomietintö valmistui eilen ja siinä varoitetaan kas kummaa uusista leikkauksista ja veronkorotuksista

zyskowiczin kanssa siinä asiassa samaa mieltä puheitten tasolla että ylikorkeaan korkoon tulee liittyä aina tavallista suurempi riski ja siihen väliin ei keinotekoisesti saa mennä kukaan

ja ainakin minä maalaisjärjelläni ajattelen näin että jos tilanne on vakaa ennustettava silloin ei tarvita kuin yksi vaihtoehto

toiseksi lähtökohtaoletukset vaikuttavat voimakkaasti laskelmien tuloksiin ja laskentakaavoja ei avata ulkopuolisille eli laskelmat syntyvät mustasta laatikosta ja onko laskentamalleissa otettu huomioon talouden ja sosiaaliturvan eri lohkojen keskeiset vaikutusmekanismit

sen mukaan todennäköisesti voidaan mennä

mutta jos euroalue ja maailman talouden tilanne on näin epävakaa ettei sitä pysty ennustamaan kukaan niin silloin kai on luontevaa ajatella että pitää olla monta erilaista toimintavaihtoehtoa vaihtoehtoja sen varalle että euroopan vakausmekanismin rahat eivät riitä vaihtoehto sille että euroopan keskuspankin rahat eivät riitä ja ne pankin sisällä olevat riskit realisoituvat

poliisiin kohdistuva juustohöylä johtaa vääjäämättä turvallisuustilanteen radikaaliin heikkenemiseen ja ennen kaikkea alueilla jotka poikkeavat keskiarvoluvuista

zyskowicz teki toisin

sehän on semmoinen poliittinen hokusana että sillä yritetään oikeuttaa kaikki nykyiset ja tulevat leikkaukset mutta sitä kestävyysvajetta ei ole missään määritelty